hallitus esittää tätä kohtaa muutettavaksi siten että sosiaalityöntekijälle olisi ainoastaan varattu tilaisuus antaa lausunto

lapsiasiavaltuutettu kuitenkin painottaa lausunnossaan valiokunnalle että lapsen edun arviointi vaatii sosiaalityöntekijän tarkkaa perehtymistä lapsen tilanteeseen

näin ollen meidän vastalauseen jättäneiden mielestä sääntely tulisi säilyttää ennallaan mutta resursseja tulisi saada lisää jotta odotusajat lyhenisivät

toisen lain säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta esitämme että esityksessä ehdotettuja voimankäytön keinoja ei tule kohdistaa alaikäisiin lapsiin

lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi sairas

arvoisa puhemies

olemme keskustelleet tänään erittäin tärkeästä asiasta lasten hyvästä hoidosta ja tiedämme että hyvin hoidetuista lapsista kasvaa myöskin hyviä aikuisia jotka sitten ovat valmiita ottamaan vastuuta toisista ja myöskin koko yhteiskunnasta

keskustelu on paljon kiinnittynyt nimenomaan hoitopuoleen ja hoivapuoleen joka tietysti on se perusta mutta haluaisin laajentaa keskustelua myöskin lapsen oikeuteen hyvään varhaiskasvatukseen

useimmille vanhemmille on tärkeää tietysti että lapsesta pidetään hyvää huolta mutta tärkeää on myös se että lapsi jo varhaisina vuosina saa leikin ja hyvien kokemusten ja ammattimaisen ohjauksen kautta eväitä elämään

on totta niin kuin valtiovarainministerikin totesi että hallitus yksin ei pysty luomaan työpaikkoja se pystyy luomaan edellytykset työlle ja työn tekemiselle

nyt on hetki jolloin yrittäjien elinkeinoelämän on todella osallistuttava näihin talkoisiin ja näytettävä tahtotilansa niin kuin se tahtotila on vahva täällä eduskunnassa saada nuoret ja kaikki töihin

suurin osa nuorista on reippaita ja lähtee töihin mutta kysyisin

millä tavalla kehysriihessä tehdyt päätökset kannustavat ensinnäkin työn vastaanottoon ja kuinka me saamme työtalkoisiin mukaan myöskin ne nuoret ja aikuisetkin jotka eivät välttämättä ole oppineet tai tottuneet työntekoon eivätkä ymmärtäneet vielä sitä että jokaisen on jossakin vaiheessa otettava vastuu omasta elämästään

tämän lisäksi useissa kunnissa maksetaan hoitorahan lisäksi kuntalisää joka kannustaa myöskin pienten lasten vanhempia jäämään kotiin hoitamaan lastaan ja tätä mahdollisuutta hyvä niin suurin osa perheistä käyttää

keskustelu kotihoidon tuesta täytyy kytkeä laajempaan keskusteluun perhepolitiikasta lasten ja perheiden hyvinvoinnista ja yleensäkin perhevapaiden käytöstä

tässä yhteydessä peräisin myöskin työnantajilta omaa vastuutaan lasten hyvän hoidon järjestämisestä

ja kuten tiedämme kotihoidosta päivähoitoon siirtyminen on jokaisen perheen kannalta iso elämänmuutos johon täytyy saada valmistautua huolella

itse kysyin tätä samaa asiaa valiokunnassa maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenenä ollessani ja ei tässä kirjoitusvirhettä ole

malli ei kannusta parhaalla tavalla nuoria naisia työllistymään eikä se kannusta myöskään isien jäämistä kotiin

kotihoidon tuen mahdollisuuksia tuleekin tarkastella myöskin työllisyyden ja isien kotiin jäämisen näkökulmista käsin

asia on juuri näin niin kuin edustaja eestilä sanoi että tämä tarkoittaa että ilmoitusvelvollisuutta ei ole silloin kun eläin lopetetaan silloin tällöin yksilöllisesti omaan käyttöön

vanhempien työllistymistä tukee tietysti se että he voivat jättää lapsensa luottavaisin mielin ammattitaitoisten lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien ja sosionomien ja muiden lasten kanssa työskentelevien huomaan

ja vaikka päivähoitojärjestelmämme onkin pääosin toimiva haluan nostaa vielä esille muutamia ongelmakohtia joihin toivon että uusi varhaiskasvatuslaki tuo parannuksia

arvoisa puhemies

meillä on suuri pula pätevistä opettajista ja toivon että saamme riittävät resurssit pitkäjänteiseen lastentarhanopettajien yliopistolliseen koulutukseen

mielestäni tämä hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi on tasapainoinen esitys jossa pyritään vielä turvaamaan arvokkaiden soiden asema vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta mutta toisaalta se mahdollistaa edelleenkin turpeen käytön turpeennoston energiakäyttöön niiltä soilta jotka luonnon monimuotoisuuden kannalta ovat jo tuhoutuneet

kolmas joka näkyy ja tuntuu päiväkotien arjessa ja vanhempien suurena huolena on ylisuuret ryhmät ja näitä ylisuuria ryhmiä syntyy kun lapsista on osa hoidossa vain osan kuukaudesta ja joskus nämä lapset ovat yhtä aikaa päiväkodissa

arvoisa puhemies

direktiivi koskee suomessa tuhatta teollisuuslaitosta

valiokunta korostaa että esimerkiksi elintarvikkeeksi käytettävien omaan käyttöön tulevien kotieläinten tai porojen lopettaminen ei näin ollen kuulu lainkaan ilmoitusvelvollisuuden piiriin

tulisikin pohtia varhaiskasvatuslakia uudistettaessa olisiko syytä määritellä absoluuttinen ryhmäkoko joka ei salli ryhmäkokojen ylittämistä

kyllähän meidän eläinsuojelulaki kieltää ja rankaisee kaikenlaisesta eläinten kiduttamisesta ja tämä esitys jota käsitellään tällä hetkellä tarkoittaa sitä että eläin on aina tainnutettava ennen sen lopettamista

teollisuuspäästödirektiivi velvoittaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttämiseen päästöjen vähentämiseksi

sitten voimme tietenkin olla siitä monta mieltä tarvitaanko yleensäkään eläimiä ihmisravinnoksi

arvoisa puhemies

valvonta muuttuu enemmän riskiperusteiseksi ja valvontamaksuja pienille yrityksille ja pienille tiloille kohtuullistetaan

ihan aluksi

hieman hämmästyin kokeneen kansanedustajan rajamäen väitettä että eikö täällä jotain kansanedustajaa kiinnostaisi myös suomalaisten lasten ja perheiden tilanne

pääasiallisin huoli mikä valiokunnassa meillä oli oli poromiesten ja porotalouden näkökulma sillä tämä lakiesitys nyt koskee ihmisryhmistä kaikista suurimpana nimenomaan poromiehiä porotaloutta

eiväthän nämä asiat ole toisiaan poissulkevia

päinvastoin meidän täytyy olla jokaisen lapsen ja nuoren elämästä kiinnostuneita ja huolissamme siinä tapauksessa että elämä näyttää menevän huonoille raiteille

eikö se tarkoittaisi kustannusten siirtymistä haittojen synnyttäjiltä veronmaksajille

valiokunta oli huolissaan siitä tuleeko tämä liian kalliiksi sillä tähän lakiesitykseen sisältyy myöskin vaatimus kelpoisuustodistuksesta siinä tapauksessa kun eläimiä teurastetaan ja tämä kelpoisuustodistus on tietysti maksullinen

turvetta voidaan nostaa edelleenkin kakkosluokan soilta mikä mielestäni on myös jossain määrin huolestuttavaa ja valitettavaa sillä osa kakkosluokan soista sisältää myös tärkeitä luontoarvoja

tätä sitten pohdimme millä tavalla tämä järkevimmin nimenomaan porotalouden kannalta järjestettäisiin

mielestämme saimme siihen sitten ihan hyvän mahdollisen ratkaisunkin joka sitten toivottavasti otetaan mukaan lopullisessa laissa

saattaa olla että se oja kulkee siellä suon reunalla mutta muuten suo on vielä hyvässä kunnossa

kakkosluokan soita ennallistamalla on saatu suo virkistyskäyttöön ja esimerkiksi suomalaisille rakas marja hilla eli lakka eli suomuurain on alkanut jälleen kukkia ja tehdä marjoja

ään

harvoin esitän kritiikkiä muita puolueita kohtaan mutta tässä olen erittäin huolestunut siitä kuinka vähän etenkin keskustapuolueen edustajat välittävät luonnon monimuotoisuudesta ja luontoarvoista

ja vielä lopuksi tähän

voimakeinojen käyttöä harkittaessa on otettava huomioon tehtävän tärkeys ja kiireellisyys vastarinnan vaarallisuus käytettävissä olevat voimavarat sekä muut seikat joilla on merkitystä kokonaisarvioinnin kannalta

ja lisäyksenä

keskustapuolueen edustajat kritisoivat ja näkevät keinotekoisena suoluonnon suojelemisen sisällyttämisen ympäristönsuojelulakiin en tiedä näkevätkö kaikki mutta ainakin jotkut

keskustapuolue puhuu myös kauniisti luonnon kestävästä hyödyntämisestä

sitäkö että turpeenotto jatkuu entiseen malliin tuhoten viimeisenkin jäljellä olevan monimuotoisen suoluonnon ja sitäkö että tulvavedet huuhtovat säälimättä ravinteet ja humuksen turvesoilta vesistöihin pilaten myös hyvät uimavedet

vaikka lakiesityksessä ei taloudellisia arviointeja ole mukana kuin vähissä määrin on syytä kysyä mitä vaikutuksia haetaan

itse näen että lakiesityksen valvontamaksut ja lupaprosessien nopeuttaminen tuovat positiivia taloudellisia vaikutuksia

soiden säästäminen virkistyskäyttöön luo matkailua ja takaa marjastajille mahdollisuuden hillastaa ja metsästäjillekin mahdollisuuden jatkaa harrastustaan

se selkeyttää ja vahvistaa rakasta luontoamme ja arvokkaiden soiden asemaa ja kuten jo edellä sanoin varmistaa kuitenkin turpeennostonkin energiakäyttöön

on harmillista että tämä hallitusohjelmaan kirjattu lause että arvioimme lukukausimaksujen vaikutuksen nyt jollain lailla on vaarassa vesittyä tämän lakialoitteen myötä

asiaan liittyy monia näkökulmia ja kun kysyn onko suomella varaa laittaa lukukausimaksut tarkoitan sitä että jos laitamme lukukausimaksut niin sen sijaan että ne houkuttelisivat suomeen opiskelijoita ne saattavat antaa signaalin että on parempi mennä jonnekin muualle opiskelemaan kuin suomeen

arvoisa puhemies

tämähän minua juuri hämmästyttääkin sillä ideat ideologia puheet näyttävät nyt valitettavasti olevan hyvin ristiriidassa ei vain tämän lakiesityksen kanssa vaan myös niiden ajatusten kanssa jotka koskevat kollajaa vuotosta ja monta muuta asiaa

jos valittavana on suomi ja joku toinen maa jossa on ehkä miellyttävämpi ilmastokin kansainvälisempi ilmapiiri niin moni varmaan miettii näitten vaihtoehtojen välillä

moni tulee tänne ihan perheenkin vuoksi tai sitten sen vuoksi että täällä on rauhallista hyvät opiskeluolosuhteet

ne opiskelijat jotka ovat tulleet eu maiden ulkopuolelta aalto yliopistoon ovat tulleet tänne nimenomaan sen takia että täällä on koulutuksen laatu korkea opetuksen laatu korkea

mutta on harhaa kuitenkin puhua ilmaisesta koulutuksesta

eivät he ole täällä meidän hyvää hyvyyttämme vaan yhtä lailla he vuokraavat asunnon maksavat ruuastaan päivittäisestä elämästään täällä

mitä tulee korkeakouluihin pääsyyn kukaan ei tänne pääse ilman pääsykokeita

seula on erittäin tiukka ja ne jotka ovat päätyneet suomeen opiskelemaan ovat käyneet tämän seulan läpi

on tärkeää että pidämme täällä olevista opiskelijoista huolen koska he eivät suinkaan ole mikään kuluerä niin kuin valitettavasti joistakin puheenvuoroista voi päätellä vaan kun he tekevät tutkinnon maisterin tutkinnon tai tohtorin tutkinnon niin he tuovat mukanaan yliopistolle ison summan rahaa

miksi vaikeuttaisimme tänne tulevien tutkijoiden ja opiskelijoitten elämää vielä pyytämällä heiltä maksua siitä kaikesta hyvästä mitä he mukanaan tänne tuovat

arvoisa puhemies

pitäisikin katsoa kuinka paljon rahaa eun ulkopuoliset opiskelijat ovat jo tuoneet tällä hetkellä suomalaiselle korkeakoululle ja yhteiskunnallemme

haluan tässä yhteydessä kiittää edustaja esko kivirantaa siitä että hän oli perehtynyt siihen mitä on olla ulkomaalainen opiskelija suomessa

toivon että meistäkin jokainen katsoo tätä asiaa laajasta näkökulmasta ja myös täällä olevien täällä opiskelevien näkökulmasta ja ennemminkin olisimme huolissamme siitä kuinka saamme pidettyä nämä tänne tulleet ihmiset täällä meidän kanssamme ja meidän suomalaisten opiskelijoitten seurana ja opiskelukaverina

ja jos joku täältä sitten opintojensa jälkeen lähtee kotimaahansa sekin on suomelle hyvä asia koska he ovat niitä kulttuurivälittäjiä jotka toimivat yritysmaailmassa jotka tuntevat suomea ja heidän kauttaan suomi myös voi kansainvälistyä ja saada hyödyn tänne tulleista ja opiskelleista opiskelijoista

tämän lakiesityksen käsittely oli tietysti mielenkiintoista ja erityislaatuista nimenomaan johtuen siitä että kyseessä ovat vuosituhantiset perinteet juutalaisyhteisön kohdalla

en pysty tässä kun minulla ei ole näitä juutalais eikä islamilaisyhteisöjen asiantuntijoitten eikä esittelijöitten tekstejä läsnä tarkkaan katsomaan mutta jäin itse siihen ymmärrykseen että suomalaisessa yhteiskunnassa myös juutalainen yhteisö hyväksyy tämän lain ja kykenee tekemään tämän rituaaliteurastuksen sitten myöskin uskonnon mukaisesti aloittamalla tainnuttamisen ja verenlaskun yhtä aikaa

tällainen käsitys minulle jäi

se mikä tästä sitten tekee tietysti erityisen on se että eläinten asema suhtautuminen eläimiin on muuttunut vuosituhansien aikana

eläimet ansaitsevat myöskin suojelun ja hyvän kohtelun ja eläinsuojeluasiasta tässä on kyse

meidän täytyy tietysti tätä pohtia erityisesti myös turkistarhauksen kohdalla missä menee se raja jossa ihminen voi tuottaa eläimelle kipua tai kärsimystä

kiitos edustaja kiljuselle hyvistä huomioista

tämä on tärkeää että euroopan laajuisesti asia korjataan ja myöskin eurooppaan tuotavan lihan osalta ollaan tarkkoja siitä miten eläin on teurastettu

en muista tässä lukumääriä mutta ne tapahtuvat aika keskitetysti ja aina eläinlääkärin valvovan silmän alla

varmasti kun tämä lakiesitys edellyttää että eläin pitää aina tainnuttaa ennen verenlaskua niin se myös sitten estää laittomat kotiteurastukset